prosessi ei voi olla tärkeämpi kuin itse tavoite

siksi olen taipuvaisempi siihen että jäsenyyshakemus sekä sopimus tehdään hallituksessa ja eduskunnassa ilman kansanäänestystä ja jos kansanäänestykseen halutaan mennä niin paras menettely on että hallitus ja eduskunta ottavat jäsenyyteen ja sen ehtoihin kantaa minkä jälkeen tehty ehdollinen sopimus alistetaan kansalle

selontekokäytännöllä pyritään siihen että suomen turvallisuus ja puolustuspolitiikasta vallitsisi laaja poliittinen yhteisymmärrys ja että sillä olisi kansalaisten tuki

luottamus syntyy kanssakäymisestä

tervehdin lämmöllä presidentti putinin suomen vierailua ja presidentti niinistön aloitteellisuutta

arvoisa herra puhemies

tässä on nyt sellainen ongelma että esitetty rajaus luvanvaraiseen liikenteeseen on hieman tämän lain hengen tavoitteen ja tarkoituksen vastainen

arvoisa puhemies

on nimittäin niin että tässä lain soveltamisessa ulkopuolelle esitetään kuitenkin jätettäväksi yrittäjäkuljettajat jotka eivät tavaraliikennelain tai joukkoliikennelain mukaan tarvitse kuljetuksiinsa liikennelupaa

koska tämä menee hyvin syvälle perustuslaissa määriteltyyn elinkeinonharjoittamisvapauteen niin on todellakin syytä asia saattaa perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi ja saada sieltä lausunto kuinka pitkälle elinkeinonharjoittajan yrittäjän vapauteen voidaan mennä

käsiteltävänä olevassa selonteossa mainitaan että puolustusvoimien kehittämisessä otetaan huomioon ettei mahdolliselle sotilaalliselle liittoutumiselle muodostu esteitä

arvoisa puhemies

onhan näin ennenkin tehty mutta kyllä tämä asia täytyy katsoa hyvin tarkkaan kuinka pitkälle voidaan säännellä yrittäjän vapautta suomalaisessa yhteiskunnassa

talousarvioesityksen mukaan turvallisuustilanteemme on vakaa

suomikin voi joutua painostuksen tai voimankäytön kohteeksi

ehkä linjamme sumenee entisestään kun keskusteluun sekoitetaan pohjoismainen yhteistyö nato kumppanuus sekä lissabonin sopimus eun yhteisessä turvallisuus ja puolustuspolitiikassa

ukrainan kriisi ja yleinen jännityksen lisääntyminen ilmatilaloukkauksineen ovat havahduttaneet monet euroopan valtiot todellisuuteen jota ei uskottu enää koettavan kylmän sodan laantumisen jälkeen

valtiovarainvaliokunta toteaa mietinnössään että puolustushallinto on toteuttanut puolustusvoimauudistusta esimerkillisesti aikataulussa pysyen

päätös natosta on tehtävä seuraavalla hallituskaudella

tulevaisuuden ennustaminen on pulmallista ja historiasta on vaikea oppia

arvoisa herra puhemies

mukana on asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskeva osa sosiaali ja terveydenhuollossa sekä sähköistä lääkemääräystä eli e reseptiä koskeva osuus

tavoitteena sähköisessä tietojenkäsittelyssä on edistää tietosuojaa

koulutukseen on kiinnitetty runsaasti huomiota

potilaiden tietoja sisältävien salassa pidettävien tietojen on pysyttävä rajatun piirin sisällä niin etteivät ulkopuoliset pääse niitä näkemään ja käsittelemään

valitettavasti on kuitenkin niin ettei ilman markkinointi ja myyntiosaamista synny selonteon edellyttämää tavoiteltua kasvua tulevaisuuden hyvinvoinnin turvaamiseksi

käsittelemme valtioneuvoston luonnonvaraselontekoa älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalous

ilmastonmuutoksen eteneminen globaali kasvu kulutuksen lisääntyminen ja kaupungistuminen ovat megamuutoksia jotka asettavat ihmiskunnan kasvavien haasteiden eteen

sähköinen resepti lisää potilasturvallisuutta terveydenhuollon ammattilaisille tulee uudenlainen mahdollisuus tarkastella potilaan lääkitystä kokonaisuutena sähköistä reseptiä ei voi kadottaa väärentää tai varastaa ja sähköiseen reseptiin siirtymisellä voidaan mahdollisesti myös vähentää lääkkeiden kulutusta ja liikakäyttöä

tämä ficamin toiminta tampereen yliopiston yhteydessä perustuu eu direktiiviin jossa on siis pyrkimyksenä korvata eläinkokeita eettisesti ja muulla tavalla hyväksyttävämmin

se että pitäisi saada rakentaa lähestulkoon vapaasti haluamallaan tavalla kuulostaa kyllä aika edesvastuuttomalta lähestymistavalta ihan jo pelkästään turvallisuusnäkökulmat huomioiden puhumattakaan kauneusihanteista ja tämän suuntaisista asioista

jos tätä logiikkaa vietäisiin eteenpäin voitaisiinko ajatella niin että kun tästä eduskunnasta lähtee kotimatkalle voisi ajaa tuolla liikenteessä parhaaksi katsomallaan tavalla parhaaksi katsomaansa vauhtia

sitten hieman kriittisiä tai lähempää tarkastelua koskevia asioita suoraan kentältä valiokunnan tarkkaan pohdintaan

ja sitten toisaalta kun varmasti tunnette sen sangen hyvin niin minkälaisia mahdollisuuksia näette kaupallistamisen mielessä tämän toiminnan kehittämisessä

pienillä yksityisillä lääkäriasemilla pakollinen liittyminen e reseptiin tuottaa liikevaihtoon verrattuna kohtuuttomat kustannukset

olisiko mahdollista ajatella niin että jatkossa tämä rahoitus olisi pysyvämpää ettei joka vuosi täytyisi edelleen sitten pyrkiä tätä pientä lisäystä siihen tekemään jolla on erittäin suuri merkitys kuitenkin toiminnalle

no tällaista tietoa on kentältä tullut ja tämä viesti nyt kannattaa tietysti sinne valiokuntaan viedä jotta siellä voitte sitten tarkastella onko näin ja jos on näin niin mitä asialle pitää tehdä

arvoisa puhemies

on siis myös tarkasteltava asiaa yrittäjyyden näkökulmasta sekä työurien pidentämisen näkökulmasta niin kuin sanoin

arvoisa puhemies

runsaista vesivaroistamme huolimatta joillakin alueillamme on merkillinen vimma niin sanottujen tekopohjavesihankkeiden eteenpäinviemiseen

turussa vastaavan hankkeen kustannukset karkasivat käsistä kemikaalien käytöltä ei vältytty luvattua kapasiteettia ei saavutettu ja veden hinnan nousu on tuonut miljoonien lisälaskun kuluttajille

kiitos

arvoisa rouva puhemies

joissakin keskusteluissa tahtoo hieman unohtua tämän merkitys suomelle ja kainuulle mikä tällä tehtaalla on ja varsinkin kun mietitään sitä mikä se potentiaali sillä alueella on

ympäristövahinkoja ja riskejä ei pidä väheksyä mutta tässä tilanteessa jossa toinen vaihtoehto on se että lähdetään ajamaan kaivosta alas sekin on pitkä tie ja erittäin kallis tie

suomussalmi ja kuusamo saavat kansallispuiston ja tässä on nyt sitten hieman aikaistettu tätä rahoitusta siihen suuntaan ja sillä on merkittäviä matkailuun ja yrittäjyyteen liittyviä yhtymäkohtia

tässä tuli aikaisemmin puheeksi irak lähtömaana

onko meillä todellakin erilaisia luokituksia pohjoismaiden välillä mitkä ovat turvallisia alueita irakissa ihan jopa kaupunki tai maakuntakohtaisesti

ja olisiko mahdollista pohjoismaiden tasolla koordinoida niin että ei synny eroja houkuttelevampia maita ja kohteita ja näin poispäin

eli olemmeko nyt jonkun sellaisen ison hyökyaallon edessä vai onko tämä asia teidän mielestänne sellainen joka on nyt tämmöinen hetkellinen joka saadaan hallintaan

arvoisa herra puhemies

käsittelemme hallituksen esitystä opintotukilain muuttamisesta

lisäksi kahden erilaisen säännöstön ylläpito aiheuttaa viranomaisille lisätyötä vielä useita vuosia mutta aika tietysti parantaa tämänkin ongelman

valiokunnassa on vielä tarkasteltava huolellisesti esitykseen sisältyvää ongelmaa joka liittyy kandi ja maisterivaiheen niveltymiseen

koko laki tarvitsisi tulevaisuudessa kokonaisuudistuksen jonka tavoitteena tulee olla kannustavuus ja tukiperusteiden yksinkertaistaminen